jos niistäkin saadaan aikaan lihava julkinen riita ei ole ihme etteivät isot uudistukset etene

itse pidän tätä viime hallituskaudella aloitettua nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyvää ohjaavaa toimintaa hyvänä esimerkkinä siitä mikä toimii eli ne nuoret saavat sitä henkilökohtaista palvelua

talouselämä lehti uutisoi eilen että aurinkoenergian kustannukset ovat perinteisen ener gian kustannusten tasolla tai jopa edullisempia useissa yhdysvaltojen osissa

vaikka välikysymyksessä näin vihjataan ei hallitus ole tätä päätöstä tehnyt ideologisista lähtökohdista tai muuten vain palkansaajia tai ay liikettä kurittaakseen

jos päähallituspuolueiden puheenjohtajilla olisi edes johtajuuden rippeet jäljellä he viheltäisivät poikki tämän maatamme vahingoittavan jatkuvan riitelyn

aurinkoenergia on yllättävän potentiaalinen energialähde myös suomessa varsinkin hajautetussa pientuotannossa ja täydentävänä ratkaisuna

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

ilman kilpailukyvyn selkeää kohenemista ja talouskasvua julkinen valta ei pitkällä aikavälillä pysty turvaamaan suomen perustuslaissa säädettyjä sosiaalisia ja sivistyksellisiä perusoikeuksia

pikkuhiljaa tämä hajautettuun energiantuotantoon ja energiatehokkuuteen panostaminen tulee mahdollistaa ilman valtion tukia kun teknologian hinta laskee muun muassa aurinkopaneelit aurinkojärjestelmät

me tiedämme nyt että tästä tavoitteesta on jääty ja jäädään todella kauas

ministeri kiuru olette korostanut kuntien asemaa ja vastuuta sekä peräänkuuluttanut yleishyödyllisiä toimijoita vastaamaan yhä kasvavaan asuntotarpeeseen ja olette korostanut myös tätä tahtotilaa

kysyisin ministerin arviota siitä millä aikataululla tuulivoimasta voisi olla mahdollista tulla tuottavaa toimintaa ilman valtion tukia

perustuslaki velvoittaa julkista valtaa erityisesti lainsäätäjää ja toimeenpanovaltaa edistämään työllisyyttä ja turvaamaan peruspalvelut

suomen kilpailukyky datakeskusinvestointien mahdollisena kohdemaana on saattanut jopa hieman kärsiä sähköverotuksemme ahtaasta teollisuus käsitteen määritelmästä

käsittämätöntä vastuun pakoilua

ihan totta suomalainen teollisuus ja varsinkin vientiteollisuus ja sen puolustaminen on meille ihan kohtalonkysymys ja teollisuudelle taas energiahuolto on aivan avainasemassa

kun kuitenkin meillä sähköverotuksessa on elinkeinopoliittisin perustein päädytty katsomaan vaikkapa kasvihuoneviljelys teollisuudeksi on mielestäni aivan johdonmukaista ja järkevää säätää vastaavankaltainen teollisuuteen rinnastettavuus myös konesalitoiminnalle

ehdotan myös että ministerit lopettavat näiden hallituksen ja opposition yhteisten talouskeskustelukerhojen koolle kutsumisen jos niissä ei ole tarkoitus päättää mistään

kiander toteaa

kyllä tämä on maahanmuuton yksi taloudellinen logiikka että maahanmuuttajat ovat halpaa työvoimaa ja pitävät siltä osin työvoimakustannuksia kurissa

arvoisa rouva puhemies

tämänkaltainen käsitteen laajennus teollisessa mittakaavassa harjoitettavaan toimintaan on suomen kannalta varsin tarpeellinen lakia kehittävä toimi kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta

noudatetaan pääministerin ohjetta ja ei lietsota epävakautta

kysyn pääministeri kataiselta

jos jäämme odottamaan vuosia kustannuskilpailukykymme hidasta paranemista esimerkiksi sinällään oikeansuuntaisten maltillisten palkkaratkaisujen tai tuottavuuden kohentamisen avulla on meillä pahimmassa tapauksessa kymmeniätuhansia syrjäytyneitä lisää

me olemme täällä yli kolme vuotta totta syyttäneet hallitusta ja hallitus on sitten syyttänyt meitä mutta pitää muistaa että me olemme myös esittäneet vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja ja niillä on yleensä pyyhitty pöytää

kysynkin

arvoisa puhemies

ja kun tässä edustaja östman kyseli nimenomaan niitä aloja mitkä tällä hetkellä vetävät niin rakentaminen on se mikä nostaa tällä hetkellä ja toivottavasti sen myötävaikutuksella menee nousu alihankintaketjuihin ja sieltä lähtee tämä nousu liikkeelle

ja toiseksi

kun google teki juuri erittäin positiivisen päätöksen sijoittaa haminan seudulle tämänkaltaista toimintaa se tapahtui ennen tätä esitystä mutta tämä lakiesitys on mielestäni omiaan lisäämään vetovoimaa vastaavaan toimintaan

suomi on nyt laitettava eurokuntoon tai sitten meidän on vakavasti harkittava eurosta lähtemistä muuten meitä odottaa jopa kriisimaiden kaltainen massatyöttömyys

eikö tässä tilanteessa olisi syytä ottaa kiihkottomasti myös opposition kaikki esittämät ratkaisuvaihtoehdot pöydälle ja katsoa löytyisikö sieltä jotain sellaista jonka hallitus voisi myös ottaa nöyrästi käyttöön

silloin pystyimme devalvaatiolla nopeasti korjaamaan kustannuskilpailukykyongelmamme mutta kun se ei enää ole mahdollista on käytettävä toisia keinoja

meillä on kokemusta miten näitä asioita hoidetaan ja jotkut tapaukset on hoidettu hyvin ja jotkut sitten vähän heikommin mutta me tiedämme mitkä keinot toimivat

näitä keinoja totta kai tässä koetetaan käyttää ja samalla tämä yritys itse niin kuin sanoin toivottavasti kantaa yhteiskuntavastuuta ja tulee mukaan näihin talkoisiin auttamaan näitä ihmisiä eteenpäin

viime vuosien talouskehitystä tarkastellessa on selvää että työmarkkinamalliamme ei ole pystytty uudistamaan yhteensopivaksi eurojäsenyyden kanssa

palkkojen leikkaus on tähän väärä tie sillä se tuhoaa ostovoiman vähäisetkin rippeet ja kurjistaa tilannetta entisestään

työnantajien sivukulujen väliaikaista alennusta varten meillä on työkalukin olemassa eli emu puskurit joiden käytön säännöistä työmarkkinaosapuolet sopivat tuoreen eläkesovun yhteydessä

suomessakin olisi syytä edetä samaan suuntaan sillä euromaailmassa jossa devalvaatiolla ei voida palauttaa yleistä hintakilpailukykyä paikallisen sopimisen tärkeys korostuu entisestään

näin ollen ei ole kovin yllättävää että tuoreissa tutkimuksissa saksan talouden viime vuosien menestyksen takana näyttäisi olleen ennen muuta paikallinen sopiminen

euroaikana on katse käännettävä myös frankfurtin suuntaan

arvoisa rouva puhemies

minun käsittääkseni tässä laissa muuttuu vain yksi asia ja sivutoimisen toiminnan arvioimisessa sovelletaan edelleen samaa pykälää kuin nyt

työpaikkatasolla sopimalla saadaan parhaiten räätälöityä jokaisen yrityksen ja sen työntekijöiden sen hetkiseen tilanteeseen parhaiten sopiva ratkaisu

mitä muuta sitten pitäisi tehdä

opposition varjobudjettia käsitellään ensi viikolla joten keskitytään tänään välikysymyksen luonteen mukaan kuuntelemaan niitä hallituksen lääkkeitä mutta jotta emme tästä huolimatta kuulisi sitä ikuista valitusta että oppositiolta ei tule vaihtoehtoja esitän tähän muutaman

hallituksen tavoitteena on että yrityksissä kyetään nykyistä laajemmin paikallisesti sopimaan esimerkiksi palkoista ja työajoista

arvoisa rouva puhemies

keskeinen edellytys paikallisen sopimisen mahdollisuuksien parantamiselle on että lainsäädännöllä varmistetaan sekä työnantajien yhdenvertainen asema että henkilöstön asema yrityksen päätöksenteossa

minä ymmärrän kyllä tämän tämä on todella vaikea määritellä eksaktisti kuka on sitten yrittäjä ja kuka on työntekijä eli tämä on vaikeaa

tarvitsemme pikaisia lisätoimia jotta saamme maamme talouden takaisin kasvu uralle sillä hallituksen budjettiehdotus ei sisällä tähän tarvittavia työkaluja

nyt on tietysti sellainen tilanne jossa me voimme näitä katsoa mitä kaikkia toimenpiteitä voidaan tehdä mutta en minä tästä aitiosta ryhdy teille lupaamaan lisää työllisyysmäärärahoja

hyvinvointiyhteiskuntamme on pikku hiljaa paisunut holhousyhteiskunnaksi jossa byrokraatti säätelee mitä ihmeellisimpiä asioita

me tarvitsemme sen takia hyvää ja perusteellista ohjeistusta mutta onko olemassa täydellistä siihen en tietenkään uskalla lähteä että semmoista voin luvata

arvoisa herra puhemies

se ei ole minun mandaatillani se on sitten hallitus joka nämä asiat käsittelee keskuudessaan jos ylipäätään on sitä rahaa antaa näihin

tätä ehdotusta hallitus on kehittänyt edelleen ja maanantaina hallitus päätti asettaa kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan paikallista sopimista koskevia lainsäädäntömuutoksia

olemme esittäneet vaalikauden jokaiseen budjettiin vaihtoehtobudjetin ja jokaiseen valtiontalouden kehykseen perusteelliset vastalauseet

arvoisa herra puhemies

ja sitten tehdään johtopäätöksiä oliko tämä hyvä vai ei

tämä on semmoinen keskustelu mikä täytyy perusteellisesti käydä sitten hallituksen sisällä että miten tämä tapahtuisi ja mitä vaaleja sitten yhdistellään

nämä kuitenkin sivuutetaan sillä ne eivät sovi siihen tarinaan jota poliittiset kilpailijamme haluavat meistä kerrottavan tai sitten ne ymmärretään väärin kuten päivän ylen uutisointi osoittaa

minä ymmärrän tämän huolen ja kuten olen moneen kertaan sanonut nämä huolet otetaan huomioon kun valmistellaan sitä työnäytekokeilua

arvoisa puhemies

itse siis itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että sitä kannattaa kyllä ihan oikeasti tarkastella sen takia että koko ajan on pudonnut se äänestämisvilkkaus ja siitä on syytä olla huolissaan jotta demokratia toteutuu